mutta kun kaupalliset operaattorit eivät siihen ryhdy on valtion tultava hätiin

ainoa kysymykseni on onko aloitteella tarkoitus alentaa kaikkien dieselautojen käyttövoimaveroa

kunnatkin olivat asiassa voimattomia

arvoisa puhemies

valtio on lainsäädännöllisin keinoin ryhtynyt vauhdittamaan laajakaistan leviämistä suomessa

eduskunta säätää jatkuvasti lakeja jotka velvoittavat kuntia ilman että kunnat saavat lisää rahaa velvoitteiden toteuttamiseksi

ilman kaivoslakia laajamittainen kaivostoiminta ei olisi tulevaisuudessa mahdollista eikä ilman uutta kaivoslakia ympäristöön liittyviä sosiaalisia ja taloudellisia näkökulmia otettaisi huomioon

mielestäni eun pitäisi nyt ottaa aikalisä sekä keskittyä selvittämään kreikan espanjan italian ja irlannin tilanne juurta jaksain

eu voinee neuvotella pankkien ja rahoituslaitosten kanssa näiden maiden velkojen maksun järjestämisestä esimerkiksi puolella vuodella eteenpäin

kuntien mahdollisuutta järjestää palveluja olisi toteutettava puitelainsäädännöllä ilman tarkkoja määräyksiä palvelujen alasta tai sisällöstä

koska täällä näin eletään pitää hyväksyä siitä aiheutuvat kustannukset

näin muuttuneet tarpeet ja olosuhteet otettaisiin paremmin huomioon ja voitaisiin siirtyä monenlaisiin toimintatapoihin

onkin tärkeää ettei kaivoslaki olisi ristiriitainen ympäristöllisten näkökohtien ja elinkeinopolitiikan välillä

arvoisa puhemies

haluan edelleen korostaa sitä mistä ed

lauri oinonen puhuikin miten äärettömän tärkeitä nämä mikro ja pk yritykset ovat suomen taloudelle jatkossakin

näin olisi aikaa selvittää riskialueilla olevien jäsenmaiden tosiasiallinen tilanne ja mahdollisuudet selviytyä veloistaan

suomessa toimivat kaivosyhtiöt ovat suhtautuneet varsin kriittisesti kaivoslakiin koska yhtiöt pelkäävät näiden asettavan esteitä niiden rinnalle

nyt me kannamme säkillä valoa pimeään huoneeseen

kunnat kuten myös yhteiskunta ovat epäonnistuneet palvelujen ja turvan kohdistamisessa niitä eniten tarvitseville

valtio ei voi mennä konkurssiin mutta jos kreikka ei maksa velkojaan seuraa siitä nykyistä enemmän lamaa

koneellisesta kullankaivusta on aiheutunut isoja ympäristöhaittoja joita kullankaivajat eivät ole suinkaan usein riittävästi ennallistaneet

sittemmin on tapahtunut myös päinvastaista kehitystä

rahaa hukataan heihin jotka eivät tarvitse maksuttomia palveluja tai tukea

osa subjektiivisista oikeuksista palveluihin on purettava ja on siirryttävä palvelutarjonnan harkinnanvaraisuuteen

euron asema valuuttana horjuu eurooppalainen pankki ja rahoitussektori saattaa ajautua täydelliseen sekasortoon

niin ikään on perustettu ratahallintokeskus ja rautatievirasto ja juuri nyt valmistaudutaan merenkulkulaitoksen väylätoimintojen tiehallinnon ja ratahallintokeskuksen yhdistämiseen uudeksi väylävirastoksi

hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus riippuu palvelujen ja turvan kohdentamisesta osalle keskituloisia vähätuloisille ja köyhille mutta pääosin se riippuu siitä että kunnat pystyvät kohottamaan jatkuvasti tuottavuutta

huolenaiheeni on se toteuttaako kreikka pilkuntarkasti tai edes tarkasti eun vaatimat säätötoimet ja menoleikkaukset ja valvooko eu kreikan taloudenhoitoa

uraanin etsintä on ollut varsin villiäkin touhua

ajoneuvohallintokeskuksesta rautatievirastosta ilmailuhallinnosta sekä merenkulkulaitoksen meriturvallisuustoiminnon yhdistämisestä tulee liikenteen turvallisuusvirasto

pidän aivan oikeana sitä että uraanin etsinnälle ja kaivosten rakentamiselle pannaan suitset suuhun

myös kreikkalaisten on ymmärrettävä ettei ylpeys ja itsekkyys auta kun valtio on konkurssitilassa ja holtiton taloudenhoito uhkaa koko euroopan tulevaisuutta

tuntuu siltä että organisaatiolaatikkoja piirretään liiankin innokkaasti kun olennaisempaa olisi trimmata valtionhallinnon prosesseja ja toimintakäytäntöjä

toista vaihtoehtoa ei ole

kuntien roolia vahvistetaan niin että ne voivat estää uraanikaivosten rakentamisen alueelle

edesvastuuseen on pantava myös ne pankit ja rahoituslaitokset jotka ovat lainoittaneet surutta kreikkaa ymmärtämättä toimintansa seurauksia

kun prosessit ja toimintakäytännöt ovat kunnossa siitä hyötyvät myös kansalaiset

arvoisa puhemies

myös valtion paikallishallinnossa on tapahtunut isoja muutoksia mutta muutosten seurauksia on analysoitu vähän

sdp esittää eun laajuista pankki ja rahoitusmarkkinaveroa jolloin pankkeihin ja kaikkiin rahoitusmarkkinoilla toimiviin yrityksiin kohdistetulla verolla kerättäisiin etukäteen rahaa konkurssien varalta

uudessa laissa on huomioitu malminetsinnän ja kaivostoiminnan elinkeinon edellytykset mutta ensimmäistä kertaa ihan oikeasti myös ympäristönäkökohdat sekä kansalaisten ja maanomistajien oikeudet sekä kuntien mahdollisuudet puuttua ylivirittäytyneeseen kaivoshankkeeseen

meillä käräjäoikeuksia ulosottotointa poliisia ja maistraatteja on keskitetty vauhdilla maakunnallisiin keskuksiin

näin on huolehdittu siitä että valtionhallinnolle välttämätön paikallisten olosuhteiden tuntemus on häviämässä kokonaan kun hallinto etääntyy kansalaisista

arvoisa puhemies

korvausperusteista maanomistajille voidaan tietysti kiistellä mutta itse pidän niitä melko maltillisina ottaen huomioon mitä jälkeä ne usein tekevät alueillaan maaperälle ja luonnonympäristölle

on myös uhattu että työvoima ja elinkeinotoimistoja sekä kansaneläkelaitoksen paikallisia toimistoja ajetaan alas ja että toiminnot siirretään maakunnallisiin keskuksiin

nyt tarvitaan inhorealistinen analyysi eun jäsenmaiden velkaantumisesta ja iso valikoima keinoja joilla menoja leikataan verotuloja lisätään palvelurakennetta karsitaan ja velkaa lyhennetään

arvoisa herra puhemies

niin suomessa kuin eussakin harjoitettiin löysää rahapolitiikkaa ja pidettiin edelleen kiinni liioitellun matalasta korkotasosta

on työministeriön elinkeinoministeriön maa ja metsätalousministeriön sekä tekniikan kehittämiskeskuksen johtojärjestelmät ja kun tähän kokonaisuuteen liitetään vielä tiepiirit ja ympäristökeskukset on mukana kuuden eri hallinnonalan johtojärjestelmää

olen ollut käsittelemässä tätä mietintöä talousvaliokunnassa

maailmalla oli käytössä lähes sääntelemättömiä johdannaismarkkinoita joita seurasi jo luottojohdannaisten kasvu

pääministeri matti vanhanen on esittänyt talouden kolmatta tietä jossa valtioilla olisi aikaisempaa vahvempi rooli talouden pelisääntöjen rakentamisessa ja myöskin valvonnassa

maa ja metsätalousvaliokunta toteaa että nykyisillä toimintamalleilla palvelujen ylläpito harvaanasutulla maaseudulla kallistuu ja palvelujen laatu kärsii jopa siinä määrin että niiden tuottaminen nykytavoin käy mahdottomaksi

kiinalaiset ovat pitkällä tähtäimellä varautuneet siihen että elintarviketuotanto on riittävä ja pääsy raaka ainelähteille turvattu

tämä johtuu muun muassa rahoitusinstrumenttien monimutkaisuudesta riskien läpinäkyvyyden vähenemisestä sekä finanssialan toimijoiden riippuvuuksien hämärtymisestä

keskukset ovat tehneet hyvää työtä alueellisten tarpeiden ja olosuhteiden kartoittamisessa mutta kehittämistyö yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa ei ole aina kovinkaan päämäärätietoista

toisena talousvaliokunta katsoo että maataloustuotanto polarisoituu pääomavaltaiseen agribisnekseen sekä työ ja osaamispääomavaltaiseen pientuotantoon

useiden toimijoiden yhteisten liikkuvien palvelujen lisäämisellä yhteispalvelutoimistoilla ja sähköisillä asioimispalveluilla voidaan turvata palvelujen saatavuutta

likviditeettiriskin hallinta oli puutteellista

niin valtion paikallishallinnon kuin aluehallinnonkin muutosta selitetään tietojärjestelmien hyödyntämisellä sekä sähköisen asioinnin ja palvelujärjestelmien kehittämisellä

on erittäin tärkeää kiinnittää huomiota spekulatiiviseen kauppaan jolla on nostettu merkittävästi viljan hintaa maailmanmarkkinoilla

monimutkaisten rahoitusinstrumenttien riskien arviointi epäonnistui

luottoriskien hallinnassa oli viiveitä talouden muutostilanteissa ja puutteita vastapuoliriskien hallinnassa

vaikka sähköinen asiointi on tärkeä osa valtionhallinnon palvelua on tärkeätä että henkilökohtaiseen vuorovaikutukseen perustuva asiointi ja palvelu turvataan

joidenkin pank kien kuten islantilaisten pankkien liiketoimintamallit osoittautuivat elinkelvottomiksi

muuten edessä ovat ajat jolloin viljan hinta nousee kestämättömän korkealle tasolle

arvoisa herra puhemies

suomessa onkin pidettävä huolta juuri työ ja osaamispääomavaltaisen maatalouden tuotannon edellytyksistä

onkin tärkeätä että pankki ja rahoitussektorin lainsäädännössä ja valvonnassa huomioidaan kaikki riskit ja luodaan niiden kasvattamiseksi riittävät taloudelliset puskurit koskien vakavaraisuutta ja likviditeettiä

suomen on toimittava ponnekkaasti niin että euroopan unionin pyrkimykset rajoittaa maataloustuotantoamme eivät onnistu

sähköisen asioinnin osalta on tärkeätä pitää huolta siitä että se myös toimii

maaseudun kehittämisen kannalta onkin elintärkeätä että kuntarakennetta kehitetään maaseutukunnissa

alkoholin riskikulutus on tärkeimpiä vaikuttavia tekijöitä sairauksien tapaturmien perhe ja muun väkivallan invaliditeetin sosiaalisen syrjäytymisen ja ennenaikaisten kuolemien esiintymisessä

tässä suhteessa pidän onnettomana sitä että euroopan unioni eriytti pankkivalvonnan vakuutusvalvonnan ja arvopaperivalvonnan

kun puhutaan palvelukanavista puhutaan palveluprosesseista

tämä on välttämätöntä koska köyhenevän valtion kannalta olisi edesvastuutonta tukea kuntia jotka eivät ole valmiita yhdistymällä kantamaan vastuuta eivätkä järjestämään palveluja uudella tavalla

olen jättänyt aiemmin eduskunnalle lakialoitteen jossa esitän kotitalousvähennyksen soveltamisalaa laajennettavaksi kodin tekniikan asennus huolto korjaus ja opastustyöstä aiheutuviin kustannuksiin

onkin erittäin tärkeätä että työvoima elinkeino ja ympäristökeskuksia uudistetaan prosesseiltaan hallintovirastosta asiakaslähtöisiksi ja asiakkaan tarpeisiin vastaaviksi

luonnonvaroja käytetään enemmän kuin luonnon prosesseissa syntyy

on tärkeätä että teollisuuden kaupan yritysten yhdyskuntien ja julkisten laitosten toiminta perustuu sellaiseen tuotantoon ja kulutukseen jotka palvelevat kestävän kehityksen mukaisia materiaali ja energiavirtoja

näin riskien arviointi ja erilaisiin riskeihin varautuminen olisi kokonaisvaltaisempaa

poliittiset päättäjät ovat taipuvaisia rahoittamaan melko helpolla mahdollisia hyviä asioita

on tärkeätä että maaseutukunnat yhdistyvät riittävän isoiksi kokonaisuuksiksi

soveltamisalan laajentaminen irtaimistoon merkitsisi sitä että vaatteiden huonekalujen harrastusvälineiden arvo omaisuuden viihde elektroniikan sekä kodinkoneiden ja laitteiden korjaus ja huoltotyö tulisi kotitalousvähennyksen piiriin

valitettavasti hallinnonaloilla ei ole riittävästi osaamista toiminta ja palveluprosessien kehittämisessä

jotta alkoholin terveydelle ja yhteiskunnalle aiheuttamia haittoja voitaisiin vähentää tulee pyrkiä laskemaan sen kokonaiskulutusta eikä kohdistaa toimenpiteitä pelkästään tunnistettuihin riskikuluttajiin

siksi valtion ja kuntien kassat ammottavat tyhjyyttään

koska luonnonvarat vähenevät tulee tiukentaa myös raaka aineiden kulutusta

onkin tärkeätä että valtio hyödyntää saatavilla olevaa asiantuntemusta

mielestäni tämä on aivan oikea suunta mutta edellyttäisi juuri hienosäätöä koska aloitteessa ei ole huomioitu suunnittelu opastus ja asennuskustannuksia jotka koskevat esimerkiksi viihde elektroniikkaa sekä kodinkoneita

oppositiota odottaisin hallituksen kumppaniksi taantuman hoitamiseen

baselin kakkosen tavoitteena oli kehittää rahalaitosten omia riskinhallintajärjestelmiä liiketoiminnan ohjausta ja turvata riskien kattaminen ajanmukaisella ja kehittyneellä järjestelmällä

tämän tavoitteen saavuttaminen ei onnistu yksinomaan terveydenhuollon keinojen ja voimavarojen avulla vaan tarvitaan yhteiskunnan kaikkien sektorien toimintaa

arvoisa puhemies

käytännössä tämä tarkoittaa että nyt jo käytössä olevia materiaalivirtoja ohjataan uudelleen tuotantoon ja tuotannosta kulutukseen ja kulutuksesta taas tuotantoon

nyt oppositio vaatii kuitenkin ensinnä että menoja ei saa leikata toiseksi että ei saa alentaa verotusta kolmanneksi että kuntien rahoitus on pantava kuntoon sekä että velan takaisinmaksua on aikataulutettava

ihan kokemuksesta tiedän sanoa että metsästyksenvalvoja on varmasti ylivoimaisesti tärkein henkilö tässä

arvoisa puhemies

ne ovat haluttuja paikkoja ja virkoja niin voi sanoa heille

mielestäni tehokkaimpia tapoja vähentää alkoholin kulutusta on vaikuttaa sen hintaan saatavuuteen ja markkinointiin

voidaan vain kysyä mitä todellista hyötyä jo vuodesta tuhat metriä

maaseudun tieto ja viestintäpalvelut eivät ole vielä kunnossa

talousvaliokunta yhtyy tähän ajatukseen korostaen tarvetta lisätä energia ja materiaalitehokkuutta suljettujen kiertojen järjestelmiä sekä näiden tutkimus ja kehitystyötä

viestintäpalveluiden saatavuus on teleyritysten näkökulmasta kaupallinen asia mutta maaseudun kannalta kysymys on tasa arvosta

kerolan aloitetta vaikka samalla on ymmärrettävä että erityisesti verotuksellisin keinoin voidaan vaikuttaa vielä tehokkaammin alkoholin käytön vähenemiseen

on syytä kysyä voiko ristiriitaisempaa talouspolitiikkaa olla

oman

arvoisa puhemies

tämän takia pidän tärkeänä että eussa ja suomessa rahoitusmarkkinoita koskevaa lainsäädäntöä tiukennetaan siten että omien varojen erille tulee nykyistä huomattavasti tiukemmat vaatimukset kuten vähimmäisomavaraisuus vakavaraisuus ja likviditeettivaatimukset

hallituksen uusi laajakaistapolitiikka ei vielä varmista että tieto ja viestintäliikenteen peruspalvelut olisivat riittäviä

valtion it palvelukeskus vip aloitti toimintansa tämän vuoden alussa

arvoisa puhemies

taantuman hoitaminen ja talouskasvun perustan rakentaminen jää hallituksen harteille

suomessa pitäisi lisätä nopeita langattomia tieto ja viestintäliikenneyhteyksiä sekä erityisesti yritysten mahdollisuuksia tarjota palveluita niiden avulla

talousvaliokunnan mietintö korostaa turpeen merkittävää roolia erityisesti yhdistetyssä sähkön ja lämmöntuotannossa kivihiiltä korvaavana polttoaineena

palvelukeskus tarjoaa valtion yhteiseen tietotekniikkaan liittyviä palveluita valtionhallinnon yksiköille eli siis ministeriöille virastoille ja laitoksille

biopolttoaineiden osuuden lisääntyminen liikenteen polttoaineissa ei vähennä merkittävästi päästöjä

erityisesti hallituksen tulee kehittää keinoja taantuman seurausten pehmentämiseen

suot ovat suomen toiseksi yleisin elinympäristötyyppi

mielestäni hallituksen pitäisi tehdä itselleen selväksi kuinka vaativa hanke langattoman laajakaistan ja puhelinyhteyden aikaansaaminen maaseudulle on ja huolehtia hankkeen riittävästä rahoituksesta